näiden järjestöjen kautta voimme olla myös kansainvälisesti tukemassa demokratian kehittymistä niissä maissa joissa se vielä on puutteellista

kristillisdemokraatit ovat pitäneet esillä kuntauudistuksen tärkeimpänä tavoitteena sitä että kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut voidaan järjestää yksilön tarpeet huomioiden vaikuttavina ja kattavina lähipalveluina

nyt on sitten hallituksen tehtävä jotakin näille myönteisille kirjauksille ja ollaan kiitollisia siitä

siksi haluamme olla mukana tekemässä uudistuksia jotka vahvistavat ihmisten voimavaroja jotta ratkaisumme myös parantavat osallisuutta työllisyyttä ja vähentävät palvelujen tarvetta

tänään puolestaan vähemmistövaltuutettu julkaisi selvityksen erilaisena arjessa jonka mukaan suomen romanit kokevat runsaasti syrjintää kaikilla elämänalueilla

tavoite turvata yksilön tarpeet huomioon että tavoitteet turvata kuntalaisten oikeus lähipalveluihin onkin nyt myös kirjattu tiedonannossa hallituksen yhteiseksi tavoitteeksi

tarvitsemme innostunutta uutta osaamista positiivista luovuutta

uudistuksen yhteydessä pidämme tärkeänä että kuntien asemaa palveluiden tuottajina vahvistetaan ja että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen selkeytetään

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tämän selvityksen pohjalta ja parantaako uusi yhdenvertaisuuslaki maamme romaniväestön ja muiden vähemmistöjen asemaa

erityistä huolta kannamme pitkäaikais ja nuorisotyöttömyydestä

kuntia on nyt kuunneltu kevään aikana mittavan lausuntokierroksen aikana ja kuulemisen tuloksena suuntaviivat uudistuksen läpiviemiseen tarkentuivat

päihde ja mielenterveyspalvelujen toimivuus ja riittävyys sekä tehokas ohjaus niiden piiriin on keskeistä jotta näistä ongelmista kärsivät pääsevät mukaan työelämään

on tärkeää nyt että kunnat itse ovat innokkaita ja innovatiivisia ja että uudistusta edistetään vapaaehtoisuuteen perustuvien kuntaliitosprosessien kautta

vahasalon tekemää laki aloitetta kerhotoimintojen elvyttämisestä ja nimenomaan näitten perusteluitten vuoksi

työpaikkojen luomisessa on tärkeää huomioida koulutuksen ja tutkimuksen yhteensovittamisen tärkeys työmarkkinoiden tarpeiden kanssa

eli ed

vahasalo on nostanut tässä lakialoitteessaan perusteluina erittäin tärkeitä asioita esille ja nimenomaan että saataisiin jokaiselle lapselle ainakin yksi mahdollisuus ilmaiseen harrastukseen joka olisi koulujen yhteydessä

arvoisa puhemies

menestyksemme avaimet löytyvät osaavasta ja oikein sijoittuneesta työvoimasta sekä laaja alaisuudesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri risikko olette tällä viikolla pyytänyt eläketurvakeskukselta selvitystä suurituloisimpien eläkkeiden kertymisestä ja tämä asiahan on noussut monta kertaa julkisuudessa

meidän on luotava yrityksille edellytyksiä palkata uutta työvoimaa ja investoida

vaalit eivät mielestämme ole riittävä syy pitkittää ja pahentaa velkaantumista tai siirtää ikäviä päätöksiä

tietenkin sen tulisi olla suunnitelmallista ja laadukasta jolloin todella toteutuisi se mitä näissä perusteluissa on että lapsen kokonaispersoonan kehittymisen kannalta kerhon sisällöt vastaisivat lapsen ja koululaisen tarpeita ja olisivat mahdollisimman monipuolisia

työelämän teknologisoitumisen vuoksi koulutuksen on oltava mukautuvaa ja kouluttautumisen ammatista toiseen joustavaa

kyllä on tietenkin oikein että kovasta työnteosta palkitaan korkeammalla eläkkeellä ja on erilaisia eläkkeitä mutta onko kohtuullista ja onko oikeudenmukaista että joillakin suurituloisilla on monin moninkertaiset eläkesummat verrattuna keskivertoeläkkeensaajiin

on huolehdittava siitä ettemme joudu tekemään samoja rajuja leikkauksia joita talouskriisissä kamppailevat maat nyt tekevät

kiihtyvässä muutoksessa peruskoulutuksen luoma tietopohja korostuu ja edellytykset sen hyvälle tasolle on pidettävä kunnossa

ryhmämme pitää tärkeänä että nyt käsittelyssä olevan tiedonannon linjausten mukaan ei olla siirtymässä kaavamaisiin pakkoliitoksiin

siksi me esitämme että tämä kehyspäätös valmistellaan uusin painotuksin ja toimenpitein eduskunnan päätettäväksi uudelleen

kysynkin hallitukselta että hän ei ole aiotaan

kysymykseni vielä erityisesti koskee tätä että he kokevat erityisesti asuntokysymyksissä ja työnhaussa sitä syrjintää

viime vuoden lopulla sovitussa rakennepoliittisessa ohjelmassa on monia hyviä uudistuksia joiden avulla voimme hillitä julkisen talouden menojen kasvua

suomessa on useita erilaisia kuntia joilla on erilaisia tarpeita ja siksi on tärkeää että esimerkiksi metropolialue huomioidaan erityiskysymyksenä samoin kuin esitys suurten kaupunkiseutujen rakenneuudistuksen käynnistämiseksi ja tueksi asetettavasta tukiryhmästä on kannatettava

hallituksen tulee antaa pikaisesti uusi selonteko jossa julkisen sektorin alijäämää pienennetään niin että valtion budjetti saatetaan tasapainouralle

tietysti huolta tulee kantaa siitä että jos tämä lakialoite etenee ja perusopetuksen yhteydessä todella ikään kuin mahdollistuu tämä kerhotoiminta kaikille että se myös saisi sen rahoituksen

vähenevien resurssien käyttö mahdollisimman tehokkaasti kannustaa parantamaan erityisesti ennalta ehkäiseviä palveluja niin lapsille perheille kuin vanhuksillekin

nyt meillä on paitsi että tämä yhdenvertaisuuslaki tulee myös romanipoliittinen ohjelma jossa on erittäin hyvät tavoitteet mutta toteutus ei ole onnistunut

esimerkiksi panostamalla lastensuojelussa ennalta ehkäiseviin palveluihin perhepalveluihin voidaan saada rahallisia säästöjä inhimillisyyttä korostavalla tavalla

kunnista löytyy tietotaito juuri oman alueen erityisoloista

siksi pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä että kuntien ääntä kuunnellaan myös uudistuksen jatkovaiheessa

arvoisa puhemies

mutta erityisesti ed

ihan alkuun haluan todeta että olen allekirjoittajana vastalauseessa jossa koko sivistysvaliokunnan oppositio on mukana ja sen allekirjoittanut

vahasalo tietää kun olemme sivistysvaliokunnassa käsitelleet lasten ja nuorten syrjäytymistä että nyt on etsittävä kaikki mahdolliset keinot joilla voidaan ratkaisuja etsiä siihen että nuoret ja lapset eivät syrjäydy

aito yhteistyö kuntasektorin kanssa takaa parhaan tuloksen kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi

vanhusten kotipalvelujen kohdalla on nähtävä entistä enemmän palvelujen laatutekijät se että vanhusten hyvään hoitoon on aikaa ja tahtoa

tämän hetken talouskriisin taustalla on osaltaan juuri holtiton lainanotto

on siksi aiheellista ihmetellä miksi käsiteltävänä olevissa kehyksissä ollaan valmiita kartuttamaan velkaa nopealla tahdilla vuodesta toiseen

uudistuksen läpiviemisen kannalta on keskeistä että uudistuksen hyödyt ovat selviä kaikille osapuolille

tämä on mielestäni yksi keino että saadaan hyvää toimintaa elvytetään siis tällä kerhotoiminnalla lapsille ohjattua ja suunniteltua toimintaa yhteistyössä hyvien ohjaajien ja kotien kanssa

rakenneuudistus tulee toteuttaa nimenomaan kehittämällä riittävästi lähipalveluja kotipalveluja omaishoitoa ja kodinomaista palveluasumista

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeän uudistuksen valmisteluun tarvitaan kuntasektorin lisäksi myös eduskunnan vahvaa panosta

aikoinaan kun tutkijavirat perustettiin ja akatemian toiminta aloitettiin oli tavoitteena nimenomaan että tutkimustyön edellytyksiä parannetaan ja nimenomaan kehitetään kaikkea sitä millä voidaan tukea sitä että tutkija voi tehdä sitä tutkimustyötä edetä kehittyä ja ne työolosuhteet toimintaympäristöt eivät saa olla hidastamassa sitä

uudistuksen tueksi asetettavalla parlamentaarisella seurantaryhmällä onkin ryhmämme tuki eli sille on myös annettava todellisia vaikutusmahdollisuuksia

laadukkaiden palvelujen lähipalvelujen erityisesti hyvien ennalta ehkäisevien palvelujen sekä perusterveydenhuollon laajan integroimisen erikoissairaanhoitoon tulee olla sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisen perustana

arvoisa puhemies

mikäli korkotason nousu kasvattaa osuutta vielä tästäkin joudumme totea maan taloutemme olevan kestämättömällä pohjalla

tänään käsittelyssä oleva tiedonanto on yksi välietappi prosessissa joka on kestänyt vuosia

prosessi on vielä kesken mutta tämä hallitus on tarttunut haasteeseen turvata kuntien toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa

vaadimme pikaisesti pankki ja luottolaitosveron sekä transaktio eli valuutta ja pörssiveron käyttöönottoa

siis tämän takia aikoinaan tutkijat on sijoitettu suomen akatemian alaisuuteen nimenomaan tarkoituksellisesti erilleen yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten hallinnosta ja nyt ollaan sitten lähtökohtaisesti muuttamassa tätä ajatusta

hallintoa keventämällä kaikelle kansalle voidaan turvata tarpeenmukaiset palvelut

kristillisdemokraatit näkevät oikein toteutetun uudistuksen ennen kaikkea mahdollisuutena järjestää palvelut niin että ne ovat entistä laadukkaampia ja paremmin saavutettavia ja myös lähipalveluperiaatteen mukaisia

täällä on jo tullut esille se mistä me suomessa saamme olla ylpeitä että nämä suomen akatemian akatemiaprofessorit ja tutkijat ovat yltäneet kansainvälisen huippututkimuksen tekijöiksi ja meillä suomessa heidän myötään on hyvä maine

kd on myös äänestyttänyt eduskuntaa valuutta ja pörssiverosta vuosi toisensa jälkeen

me korostamme että uudistuksen yhteydessä palveluketjut tulee rakentaa mahdollisimman saumattomiksi huomioiden erilaiset matalan kynnyksen palvelut ja ennalta ehkäisevät toimet

meillä on paljon hyviä huippututkimuksen tekijöitä joita nyt sitten yliopistouudistuksen myötä ollaan tietenkin peräänkuuluttamassa lisää ja heitä tietenkin tarvitaan

eri puolilla eurooppaa keinottelua laitetaan kuriin kieltämällä esimerkiksi sellainen keinottelu jossa myydään arvopapereita joita ei edes omisteta

mutta tästä rakenteesta mistä on jo todettu että sen tulos on

sitä kautta voimme tehokkaasti ja edullisesti lisätä kansalaistemme hyvinvointia ja mahdollistaa jokaiselle merkityksellisen ja arvokkaan elämän

ja jos rankin rakennettiin näin ei ole hyvä ei ainakaan asiantuntijoitten myötä tullut mitään sellaista että siihen rakenteeseen yliopisto ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rakenteeseen toimintaympäristössä etsiä tietooni on sellaista esiin siihen olisi esitetty kritiikkiä että sitä pitää muuttaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä tavoitteemme pitää sisällään ne seikat jotka ovat myös nyt käsiteltävässä olevassa tiedonannossa tulleet esille

erityisen suuren haasteen kunnille asettaa väestön nopea ikääntyminen sillä ikäsidonnaisten menojen paine kohdistuu suurelta osin juuri kuntiin

ja näin ollen tietysti olimme hyvinkin monet eivät pelkästään opposition jäsenet vaan myös hallituksen edustajat aika hämmentyneitä niistä asiantuntijoitten erilaisista arvioista

olen kyllä sitä mieltä että kyllä opetusministeri virkkusen ja opetusministeriön myötä valiokunnalla on ihan perusteet ja tämä asia tämän hallituksen esityksen sisältö mitä hallitus tavoittelee tällä niin olen kyllä ymmärtänyt että se meille ainakin itselleni nyt jos puhun sitten vaikka pelkästään itseni puolesta kyllä selväksi tuli

arvoisa puhemies

kuntapalveluiden rahoitustarve edellyttää valtion tukea kunnille joko valtionosuuksien korotuksen muodossa tai verotusoikeuksien siirrolla kunnille

kristillisdemokraattinen ryhmämme tukee tätä visiota

säätäessään kunnille lisätehtäviä valtion tulee huolehtia myös niiden rahoituksesta

selonteon johdannossa todetaan että huomisen ruokastrategian toteuttamiseksi tarvitaan kuluttajalähtöisyyttä ja yhteistä päätöstä tehdä ruoka alasta kasvuala

siinä mielessä se että tässä ollaan nyt lausumassa jotakin uutta tai ollaan nyt ristiriitaisia siis valiokunnan jäsenetkin esittävät hallituksen edustajatkin esittävät täällä vastaan valiokunnan enemmistöä ei minusta ole tässä nyt perustelu etteikö se olisi tullut siellä valiokunnassa esille vaan ihan lähtökohtaisesti ne näkemykset ja asiantuntevat hyvin vahvasti asiantuntevat näkemykset jotka tulevat niiltä tahoilta jotka ovat olleet sisällä tässä itse toiminnassa eikä vain pelkästään nyt tämän ymmärrän ettei pelkästään tämän hallituksen esityksen valmistelussa että eivät pelkästään niin kuin sen myötä asiat ole nousseet esille vaan jo ihan sen historian kautta mikä akatemialla on ja sen nyt myös tähän aikaan suhteuttamisen myötä

suuntaviivojen luominen tulevaisuutta varten on tärkeä tehtävä jossa eri valiokuntien kantojen huomioon ottamisella on iso rooli

pidämme tätä hyvänä

on hyvä että strategia on laaja ottaen huomioon kansainväliset kysymykset ja uhkat kuten ilmastokysymykset ja ravinnon riittävyyden globaalisti

valiokunnat esittävät lausunnoissaan menojen tarvetta kun taloustilanne edellyttää joka tapauksessa menojen kasvun hillitsemistä ja todennäköisesti myös veronkorotuksia

selonteossa todetaan että rahoitustarpeita koskevat asiat käsitellään ja päätetään valtiontalouden kehyspäätöksissä ja talousprosesseissa

esityksissä on monia meidän tärkeinä pitämiämme asioita mutta tänä aikana on tärkeämpää valita linja jossa lisämenoja ei synnytetä

tulemme esittämään oman tasapainotetun vaihtoehtobudjettimme jossa samalla esitämme millä lisämenot katetaan

selonteossa mainitaan lukuisia hallitukselle tärkeitä asioita jotka edellyttävät toimenpiteitä

lisäpanostukset ovat perusteltuja silloin kun niiden voidaan osoittaa tuovan säästöjä tulevaisuudessa

olen itsekin täällä eduskunnassa tässä yliopistoryhmässä josta ed

ennaltaehkäisyn taloudelliset hyödyt ja peruspalvelujen hyvän tason tuomat säästöt tulee tunnustaa ja asettaa päätöksenteon pohjaksi

professori asko seljavaara hyvin toi esille sen että se on ollut siellä esillä että tässä ei olisi tarvinnut mennä tämän suuntaisesti esitystä tekemään vaan olisi odotettu yliopiston uudistumisen näitä alkuvaiheita ja mitä se olisi tuonut ja tehty sitten

ne ovat hyvin valitut niiden rahoittaminen on auki

riittävän varhainen apu säästää vakavammilta ja kalliimmilta korjaavilta toimenpiteiltä niin lastensuojelussa terveydenhoidossa kuin perusopetuksessakin

selonteossa esitetään että ruokakasvatuksella lisätään laadukkaan ruuan arvostusta vahvistamalla kotitalouden opetusta kouluissa

ja nimenomaan haluan vielä sanoa että se miksi ehkä kriittisyyttä syntyy

on uskallettava luopua päätöksenteon lyhyen tähtäimen säästöjen hakemisesta ja ryhdyttävä säästämään pitkän tähtäimen kustannuksista jotka tulevaisuudessa syntyvät tämän päivän laiminlyönneistä

tässä ollut niin se osoittaa enemmänkin sitä analyyttisyyttä asioitten kohtaamista että verrataan asioita sisällöllisesti ja eri puolilta tarkastellaan kun nyt tässä on ehkä vähän noussut esille sitä että tämän taustalla kuitenkin on lähtökohtaisesti virkamiesesittelyssä ollut tämä tuottavuusohjelma ja se että pitää saada myös akatemia samalla tavalla kuin yliopistot yhden työnantajan alle ja työsuhteeseen

kannamme erityisesti huolta koulutuksen rahoituksesta kautta koko koulutusjärjestelmämme

korkeatasoinen osaaminen on maamme tärkein tulevaisuuden menestystekijä

arvoisa puhemies

kristillisdemokraatteina kannatamme puhtaan ja terveellisen ruuan käyttöä ja lähi ja luomuruuan tuottamisen tukemista

jos säästämme koulutuksemme laatua syömme lastemme ja koko maamme toimeentulon edellytyksiä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys uudistuksena melko uuteen lastensuojelulakiin on erittäin tervetullut ja hyvä koska siinä tarkoituksena on varmistaa lastensuojelulain käytännön toteutus lakia säädettäessä tarkoitetulla tavalla siten että lastensuojelun työntekijät tapaavat lapsen riittävän usein nimenomaan henkilökohtaisesti

lähiruuan käytön lisääminen laajemmin yhteiskunnassamme auttaisi meitä myös vähentämään ruokatuotteiden hiilijalanjälkeä ja lisäämään monipuolisempaa valikoimaa kuluttajille